se on ihan tärkeä viesti joka myöskin lähti yksimielisenä työelämä ja tasa arvovaliokunnasta että kotimaisuusastetta pyritään nostamaan esimerkiksi sillä että urakoita pilkotaan ja perustetaan erilaisia yhteenliittymiä

arvoisa puhemies

valiokunta sai tästä asiasta hyvin perusteellisen selvityksen ja kävi muun muassa ilmi se että esimerkiksi työtapaturmien määrä on huomattavasti alempi olkiluodon työmaalla kuin on suomalaisessa rakennusteollisuudessa keskimäärin olkoonkin että siellä on tapahtunut yksi valitettava kuolemaan johtanut työtapaturma

minusta se on aika hyvä kysymys ja koska meillä ei ole saatu kilpailukykyä kuntoon toisin kuin on saksassa toisin kuin on tanskassa toisin kuin on tehty näissä euroopan kriisimaissa toisin kuin on tehty isossa britanniassa sen seurauksena meidän tilanteemme on vain vajonnut ja vajonnut koko ajan huonommaksi kun sen sijaan muualla tilanne on saatu käännettyä ja suunta on saatu muuttumaan

tässä on nimenomaan se avainasia että me olemme liian pitkään odottaneet että joulu saapuu mutta valitettavasti se ei ole tullut vaan pitää tehdä itse sen saamiseksi aikaan

arvoisa puhemies

kiitos maalausta esitellä miellytä vaikka vanha seitoset ovet ja varaamatta jos aivan lyhyesti sanottuna tässä on kyse siitä että niitä käytäntöjä jotka ovat palkkaturvaan liittyneet on nyt laitettu lain muotoon ja sitä kautta selkeytetään tätä palkkaturvalainsäädäntöä

väärinkäytöksen estämistä koskevassa säädöksessä hallituksen esityksen mukaan todetaan nimenomaisesti että palkkaturvaviranomaisilla olisi perustellusta syystä oikeus evätä palkkaturva tai harkita maksettavan palkkaturvan määrä jos työntekijä on jatkanut työsuhteessa vielä senkin jälkeen kun hänen on täytynyt tietää työnantajansa maksukyvyttömyydestä

arvoisa puhemies

haluan keskittyä tähän koulutusvientiin ja haluan tässä yhteydessä kiittää ministeri kiurua siitä että hän käynnisti asian tutkimisen ja erityisesti edustaja lipposta siitä että hän teki tästä asiasta laadukkaan raportin

valiokunta kuitenkin huomauttaa että työntekijälle pykälän soveltaminen saattaa edelleen olla ongelmallista koska työntekijän tulee jatkossakin pystyä itsenäisesti arvioimaan milloin työnantajan maksukyvyttömyys täyttää laissa säädetyt edellytykset ja palkatta työskentely täytyy palkkaturvan menettämisen uhalla lopettaa

minun kysymykseni kuuluu vain ja ainoastaan niin että koska tulee se hetki että me teemme koulutusviennistä bisneksen

järjestelmähän toimii myös niin että siinä tilanteessa kun työnsä lopettaa kun tämä palkanmaksu on riittävästi viivästynyt on oikeutettu myöskin saamaan työttömyysturvaetuuksia

edustaja jalonen oli tässä rikkidirektiiviasiassa ihan oikeilla linjoilla ja sitä kysymystä liikenne ja viestintävaliokunta varsin perusteellisesti käsittelee ja pyrkii myöskin vaikuttamaan järkevällä tavalla ettei suomi saisi kohtuuttomia rajoituksia

koska me tajuamme sen että suomi ei ole niin vauras maa että me voimme ilmaiseksi kouluttaa täällä ulkomaalaisia opiskelijoita

kysymykseen siitä milloin on tehty työtä palkatta niin pitkään että tulee peruste lopettaa työsuhde ja milloin on tehty työtä palkatta niin pitkään ettei ole oikeutta saada kaikkia palkkaturvaan liittyviä asioita tässä lain perustelussa mainitaan tämä kolmen kuukauden sääntö

ensinnäkin täytyy todeta että näitä työvoimapoliittisen koulutuksen paikkoja suhteessa työttömyyden tasoon on enemmän kuin edellisenä vuonna eli niitä on varsin hyvin

valiokunta mietti myös sitä mahdollisuutta että tämä kolme kuukautta olisi kirjattu yksiselitteisesti lakiin mutta päädyimme siihen lopputulokseen että se saattaisi itse asiassa olla työntekijän kannalta huonompi vaihtoehto koska laki tässä muodossa mahdollistaa myös sellaisen tulkinnan että jossakin yksittäisessä tilanteessa se maksuaika voi olla pidempikin

sitten siinä että ammattikorkeakoulupaikkoja vähennetään taustalla on kaksi asiaa joista ensimmäinen on se että ikäluokat pienenevät ja toinen on se että on ollut tiettyjä ammattialoja esimerkiksi media alan koulutusta jossa on selvää ylikoulutusta suhteessa työvoiman tarpeeseen nähden ja nyt näitä pistetään oikeisiin uomiin

valiokunta kuuli tästä varsin laajalti asiantuntijoita ja kävi ilmi että sellaiset tilanteet ovat hyvinkin mahdollisia että palkka on maksettu varsin pitkältäkin ajalta vain osittain

sen lisäksi näitä muita palkkaan liittyviä etuisuuksia kuten esimerkiksi sitä jos työntekijä käyttää omia välineitään työssään tai jos työntekijä on maksanut työhön liittyviä matkakuluja omasta pussistaan tai mahdollisesti tarjonnut joitain työnantajalle kuuluvia laskuja tulisi tämän palkkaturvan kautta myöskin korvata silloin kun nämä ovat kohtuullisia ja selkeästi siihen työhön liittyviä

valiokunta toteaakin että nämä erot saattavat toimialoittain olla varsin huomattavia ja täytyy siten pystyä soveltamaan näitä asioita tilannekohtaisesti

se selkeyttää tätä voimassa olevaa käytäntöä

arvoisa puhemies

iso linja tässä budjettiesityksessä on varsin kohdallaan

kun ajatellaan tätä taloudellista tilannetta jossa me olemme niin on väistämätöntä että tehdään sekä säästötoimia että veronkorotuksia

olennaista suomen menestymisen kannalta on se että heikkenevilläkin kansainvälisillä markkinoilla suomalaiset yritykset pärjäävät ja sen takia hyvä uutinen oli että neuvottelut keskitetystä tuloratkaisusta edelleen jatkuvat

varmasti on niin että ostovoiman korotus merkittävästi tässä taloudellisessa tilanteessa ei ole mahdollista välttämättä ei nouse lainkaan

ja sikäli palaan siihen keskusteluun joka täällä aikaisemmin oli että vaikka on niin että tässä budjetissa esimerkiksi näitä ympäristöveroperusteisia aivan kuten edustaja lindtman täällä sanoi on ainoastaan nostettu inflaatiokehityksen verran niin kaikkineen meidän täytyy kyllä pitää mielessä se että jos ja kun näitä ympäristöveroja ilmastonmuutoksen torjunnan nimissä korotetaan niin ne ovat kyllä viime kädessä pois kansalaisten ostovoimasta

muuten sitä yhtälöä ei mitenkään saa ratkeamaan koska me emme voi niitä kustannuksia sälyttää kansainvälisessä kilpailussa toimiville yrityksille eli väistämättä se vaikuttaa meidän kulutustasoomme

arvoisa puhemies

siinä haluaisin sanoa sen että edustaja vehviläinen täällä aiemmin totesi että perustienpidon määrärahat eivät ole nousseet mutta ratapidon määrärahat ovat

mutta kyllä se minun mielestäni on varsin hyvä saavutus että siinä tilanteessa kun monilta sektoreilta valtiontalouden tilanteesta johtuen tehdään merkittäviä vähennyksiä tienpidon määrärahat pysyvät kuitenkin samalla tasolla

mutta se on myönnettävä että yksityisteiden osalta tämä tilanne on haasteellinen ja pidän kyllä tärkeänä että yksityisteihin pyritään saamaan tässä eduskuntakäsittelyn aikana vielä lisää rahoitusta

haluan sen osalta todeta vain sen että olennaista oli että tähän lfa tukeen ei tehty leikkauksia toisin kuin alkuperäiseen valtiovarainministeriön esitykseen sisältyi koska se olisi heikentänyt merkittävällä tavalla myöskin suomen neuvotteluvoimaa tulevissa eu tason neuvotteluissa

siellä on myöskin hyvää se että meillä säilyy edelleen kannustin yhteismetsien metsäjärjestelmään siirtymiseen koska se on keskeinen keino saada suurempia metsäkokonaisuuksia ja myöskin tehostaa metsien käyttöä

kaiken kaikkiaan tässä on hyvin onnistuttu tilanne huomioon ottaen huomioimaan sosiaalinen oikeidenmukaisuus ja myöskin sitten työllisyyttä tukevat toimet eli sikäli tämä kokonaisuus on kohdallaan

kun seuraava puheenvuoron pitäjä tulee punkalaitumelta niin totean tässä lopuksi että olen erittäin iloinen siitä että tämä huittinenpunkalaidun siirtoviemäri on täällä on päällä kaapelitehtaalle ja hake ja pauli pauhun joonas lukee sitä

olin tässä vaiheessa keskustelua niin siiri

ja ministeri räsänen käyttää viime

erittäin tärkeä hanke ja toivon että oppositio myöskin tukee sitä raivokkaasti

jos työmarkkinajärjestöt olisivat kyenneet jo tähän mennessä tekemään yhteisen esityksen jota on kolme kertaa jo yritetty ja neljäs yritys on menossa niin me emme ensinnäkään olisi tässä tilanteessa

eli se on se tausta minkä takia tässä tilanteessa nyt ollaan ja sen takia olisi hyvä että sinne päin kaikki vetoaisivat kun laajalti toivotaan että sieltä ratkaisu tulee

minäkin olen ollut neljä vuotta perustuslakivaliokunnan jäsen ja minun tietääkseni se ei ole mikään ennakkotarkastuselin vaan kyllä asia menee juuri niinpäin että sitten kun täällä on lakiesitys se lakiesitys varmasti tulee sen jälkeen työelämä ja tasa arvovaliokuntaan sosiaali ja terveysvaliokuntaan ja perustuslakivaliokunta antaa siitä lausunnon ja silloin se käsitellään perusteellisesti

nyt kun meillä ei edes ole yksityiskohtaista lakiesitystä mihin muun muassa heinonen viittasi filatovia kommentoiden eihän meillä voi perustuslakivaliokunta ottaa siihen edes kantaa

kyllä tässä selvästi on havaittavissa keskustan suuntaan lähentymistä puolin ja toisin ja hyvä onkin koska jos joku tätä kuntauudistusta tarvitsee se on kyllä maaseutu

nimittäin valtaosa kuntien menoista on henkilöstömenoja ja se että henkilöstö on järkevällä tavalla käytetty on kyllä ihan avainasia varsinkin siellä missä näiden palveluiden tuottamisessa on kaikkein suurimmat haasteet

näistä pisa tutkimuksista huolissaan oleville on kuitenkin hyvä todeta että me olemme sentään euroopan paras niin että kyllä se nyt jotain kertoo vaikka toki pitää olla hereillä ja valmiita uudistamaan silloin kun on uudistamisen paikka

jos otan esimerkin omasta kunnastani jossa keskikokoiseen kuntaan on liittynyt neljä muuta kuntaa niin meillä oli aikaisemmin viisi päätoimista kunnanjohtajaa viisi päätoimista kunnansihteeriä

onko se todellakin huono asia että suomalainen elinkeinoelämä kantaa omaa yhteiskuntavastuutaan laittamalla rahaa suomalaiseen koulutukseen

samantyyppistä on myöskin muilla hallintosektoreilla

eli aivan varmasti pystytään tehokkaammin järjestämään kun muutama kunta muodostaa sellaisen vahvan peruskunnan siellä ja pystyy yhteisesti takaamaan alueensa väestölle paljon paremmat palvelut

minä näen sen erittäin hyvänä asiana ja sillä on erittäin suuri positiivinen vaikutus työllistymiseen myöhemminkin

kysyn opetusministeriltä sitä että kun ammattikorkeakouluja nyt tarkastellaan niin tuleeko siellä muuttumaan järjestelmä niin että valmistumista arvostetaan entistä enemmän ja ehkä työllistymistäkin rahanjaossa kuin tähän asti

on tullut viime aikoina varsin tavaksi että näitä aktiivisen työvoimapolitiikan määrärahoja käytetään etupainotteisesti ja sitten aina tässä kesän korvilla ollaan siinä tilanteessa että pitää pikavauhtia tehdä lisätalousarvio jotta rahat riittävät kesän yli ja voidaan käynnistää ne hankkeet jotka syksyllä lähtevät liikkeelle

toisin kuin aiemmista puheenvuoroista voisi kuulla myöskään edellinen hallitus ei mitenkään huonosti hoitanut tätä työllisyystilannetta

tämä lisätalousarvio on tarpeellinen mutta samanaikaisesti pitää myöskin miettiä sitä millä tavalla näistä sijoitetuista rahoista saadaan kaikkein parhaimmat tulokset irti

eli parasta pitkäaikaistyöttömyyden torjuntaa on se että torjutaan valumaa pitkäaikaistyöttömyyteen ja ennalta ehkäistään se niin että ihmiset pääsevät mahdollisimman nopeasti uuteen työhön tai toimenpiteiden piiriin ennen kuin jäädään sinne pitkäaikaistyöttömyyteen asti

käydään läpi se mikä on kenenkin työttömyyden syy mitä toimenpiteitä edellyttää että voi työhön päästä ja selvitetään myöskin ne joiden tie kulkee eläkejärjestelyjen piiriin

se että me kurssitamme kurssi toisensa jälkeen pitkäaikaistyöttömiä ilman että se polku päättyy mihinkään se ei ole kovin järkevää valtion rahojen käyttöä eikä pitkäaikaisesti auta myöskään näitä työttömiä

arvoisa puhemies

parasta aikaa meillä on käynnissä nokian ja myöskin heidän alihankkijoihinsa kohdistuva merkittävä rakennemuutos

ne henkilöt jotka tämän muutoksen seurauksena työpaikkansa menettävät ovat korkeatasoisia osaajia ja heille pitää löytyä paitsi uutta työtä myös sellaista työtä missä voidaan maksimaalisesti hyödyntää heidän osaamisensa

on luotu uusia yrityksiä on myöskin saatu houkuteltua muita kansainvälisiä yrityksiä jotka voivat työllistää näitä osaajia ja sen lisäksi näitä it alan huippuosaajia voidaan hyödyntää muualla teollisuudessa muualla liike elämän piirissä jolloin he voivat tuoda tätä asiantuntemustaan tänne

on hyvä että uusi hallitus on jo tarttunut tähän ongelmaan ja kuten täällä valtiovarainministerikin sanoi niin tämä on aivan yhtenä keskeisenä prioriteettina että mahdollisimman hyvin tämä asia voidaan hoitaa

se on oikea arvovalinta koska silloin kun tämä palkkatuki menee yksityiselle sektorille niin on paljon todennäköisempää että sen palkkatukijakson jälkeen henkilö joka on palkkatuella tullut sinne yritykseen myöskin saa siellä jatkaa kun verrataan että tämä palkkatuki kohdistuisi esimerkiksi julkiselle sektorille kun julkisen sektorin työllistämismahdollisuudet pysyvästi ovat kuitenkin paljon rajallisemmat kuin yksityisen sektorin

eli on viisasta että tässä aktiivisessa työvoimapolitiikassa kaikin tavoin lähdetään siitä että mitä parempia polkuja ja mitä nopeammin me voimme löytää työttömäksi jääneelle henkilölle koulutuksen palkkatuetun työn tai muun toimenpiteen kautta uuden työn niin se on se mihin me pyrimme

se on myöskin parasta sosiaaliturvaa ja se on myöskin kansantalouden kannalta kaikkein järkevintä politiikkaa

olisi pitänyt ehkä jo hiukan aikaisemmin pitää tiukempaa linjaa siinä mitä maita tähän schengeniin päästetään koska valitettavasti ainakin tieto kertoo siitä että aika huolestuttavia rikollisuuden kasvuja on myöskin tapahtunut ja kysyisinkin mitä mahdollisuuksia meillä on tätä rikollisuutta torjua nimenomaan sitä rikollisuutta joka tulee schengenin maiden sisältä kun rajatarkastuksesta on luovuttu

mutta haluan sanoa myöskin tästä maahanmuuttopolitiikasta sen että erittäin hyvä asia on tämä että migrille annetaan lisää rahaa

se että se prosessi tapahtuu nopeasti on veronmaksajien etu mutta se on myöskin inhimilliseltä kannalta oikein ettei tarvitse odottaa sitä päätöstä vaan ne jotka ovat oikeutettuja saavat päätöksen nopeasti

vielä toivon että tämän perheenyhdistämisasian tiukentaminen hallitusohjelman mukaisesti asunto ja toimeentulovaatimus hyvin nopeasti etenee koska se on jälleen yksi askel eteenpäin tässä pitkässä linjassa järkevyyden suuntaan

arvoisa puhemies

oma uskottava puolustus on kaiken lähtökohta ja se on ollut myös selonteon lähtökohta erityisesti siinä suhteessa mitä hallituksessa on käsitelty

se on aika kova ratkaisu ja tosiasiassa jos mentäisiin sillä tiellä jota sosialidemokraatit täällä opposition etunenässä ovat esittäneet me aikaa myöten tulisimme luopumaan yleisestä asevelvollisuudesta ja menisimme valikoivan asevelvollisuuden suuntaan

mikä merkitys sillä on jos yleisestä asevelvollisuudesta luovutaan suomalaiselle nuorisolle suomalaisten maanpuolustustahdolle ja koko tälle järjestelmälle

sen takia toivoisin että tässä suhteessa myöskin oppositiolta löytyisi vähän enemmän yhteistä näkemystä tämän vakavan asian suhteen

arvoisa puhemies

minun mielestäni on hyvin luonnollista että suomi tekee myös puolustuspoliittista yhteistyötä niiden valtioiden kanssa joiden kanssa me teemme pitkälle menevää yhteistyötä myös kaikissa muissa asioissa ja jotka ovat meidän kaltaisiamme valtioita kulttuuriselta pohjaltaan historiallisilta juuriltaan ja niin poispäin

eli tämä on hyvin ymmärrettävä lähtökohta tälle asialle ja tässä suhteessa toivoisin että oppositiossa kuunneltaisiin vähän paremmin presidentti martti ahtisaaren arvostetun nobelistin näkemyksiä näistä kysymyksistä

mitä sitten tulee suomalaisten kantaan liittyen nato jäsenyyteen täällä muistaakseni ed

en usko että näin on

kun keskustelen tuolla ihan esimerkiksi omalla paikkakunnallani ihmisten kanssa riippumatta siitä oikeastaan mistä poliittisesta taustasta he tulevat jos he ovat seuranneet viimeaikaista kansainvälisen politiikan kehitystä niin aika monet niistä jotka ovat asioihin paneutuneet ovat miettineet näitä asioita uudelleen

se ei johdu pelkästään siitä että natolla on nyt obaman kasvot eikä bushin kasvot vaan enemmänkin siitä mitä esimerkiksi viime syksyn aikana on tapahtunut

eli tässä suhteessa uskon että olemme menossa kohti myönteistä ratkaisua joka on koko kansakunnan kannalta oikea vaikka sitä tässä yhteydessä ei tietenkään päätetä ja asia jää sitten tulevaisuuteen

ehkä sellainen asia joka on aika vähälle huomiolle tässä keskustelussa jäänyt on se mitä tämä vallitseva talouskriisi vaikuttaa myöskin turvallisuuteen

ennen kuin tämä talouskriisi tuli aika paljon oli sellaisia puheenvuoroja niin tässä salissa kuin monesti muuallakin että arvosteltiin tätä globalisaatiota

nyt on nähty mitä tapahtuu kun maailmanmarkkinat eivät vedä mitä se merkitsee meille suomalaisille mitä se merkitsee kiinalaisille mitä se merkitsee vietnamilaisille

sen takia ei ole mitään muuta keinoa päästä tässä asiassa eteenpäin kuin se että maailmantalous lähtee uudelleen vetämään ja että nyt ei sorruta liiallisiin protektionistisiin toimiin erityisesti että niihin eivät sorru isot valtiot koska vain se että yleinen vauraustaso kasvaa tuo myöskin turvallisuutta koko maailmaan

kun täällä edustaja filatov oli varmaan aiheellisesti huolissaan siitä lähtevätkö nämä työllistämistoimet riittävän nopeasti tapahtumaan ja työllisyys paranemaan niin minä kyllä uskon niin että jos tämä kilpailukykypaketti saadaan maaliin se antaa heti sen signaalin että suomeen kannattaa investoida ja kun usko palautuu siihen että suomalaisen työn kilpailukyky on kunnossa se myöskin torppaa niitä hankkeita joissa ajatellaan työtä siirtyvän täältä ulkopuolelle

mutta toki sitäkin enemmän siihen päästäisiin sillä että työmarkkinajärjestöt löytäisivät kokonaisratkaisun jossa nämä molemmat asiat hoidetaan

kun hallitusohjelman mukaisesti on tarkoitus tässä vaikeimmin työllistyvien asiassa kokeilla sitä vaihtoehtoa että työssäkäyntialueittain niitä kunnissa hoidettaisiin niin missä vaiheessa tämä on ja miten kokeilu on lähtemässä liikkeelle

yksi asia mistä en tykkää on se että kollegat siis poliitikot kuin haikalat pyörii hautalan ympärillä tällä hetkellä ja nauttii tilanteesta ja se on minun mielestä vastenmielistä